meidän on lähdettävä liikkeelle yksittäisen ihmisen tarpeista ja tahdosta tarkasteltava koko suomen yhteiskuntaa ja huomioitava eusta tulevat säädökset ja koko maailman ilmastopoliittiset ongelmat

kun hän siellä kelirikkoteiden päässä yrittää harjoittaa elinkeinoansa elikkä hoitaa lehmiänsä ja niistä tuotettavia tuotteita sitten viedä edelleen markkinoille niin hän totesi vain yksikantaan että hän kysyy voiko valtio lunastaa nämä hänen tuotantoeläimensä kun maitoa ei täältä saa viedyksi eikä tänne saa rehua tuoduksi

erittäin hyvä että toitte näitä asioita esille

meidän on myös annettava viesti siitä että pohjoisesta sijainnista huolimatta haluamme olla vetovoimainen maa myös teollisuudelle

näin on käynyt aina että kun ollaan erimielisiä nimenomaan tästä mielikuvamainonnasta niin ryhdytään puhumaan aikuisten maailmasta mutta nyt meidän täytyy muistaa että tämä lakialoite ja tämä asia tähtää nimenomaan lasten ja nuorten mielikuvamainontaan ei kauttaaltaan ympäri ämpäriä

elikkä tilanne maaseudulla juuri nyt kelirikkoaikana on todella karmea ja siitä on hyvä meidän jokaisen olla tietoinen kun näistä asioista keskustelemme

arvoisa puhemies

yksityisteiden ja peruskunnossapidon määrärahaleikkaukset ja tämän koko järjestelmän alasajo aiheuttaa sen että tiestömme rappeutuu ja maaseudulla asuvien ja siellä väliaikaisesti asuvien ihmisten elämä puhumattakaan maaseudulla toimivista yrityksistä joutuu mielestäni suoraan sanottuna ahdinkoon

siksi haluan edustaja immoselta kysyä jota en nyt täällä salissa kyllä näe kun hän sanoo että tästä ei olisi mitään hyötyä esitän hänelle vastakysymyksen

jokaiselle ennusteelle löytyy omat perustelunsa

kysyn samaan hengenvetoon sitä että mitä ihmettä varten mainoksia on jos on todettu että niillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään

minun on ollut helppo tukeutua niihin kulutusennusteisiin jotka pohjautuvat yhtäältä alasajettavien voimalaitosten kapasiteetin purkuun ja toisaalta omavaraisuuteen sekä energiatehokkuuden huomioivien tavoitteiden varaan

mitä ihmettä varten on psykologeja mielikuvamainonnan tekijöitä niiden suunnittelijoita ja yleensä iso komppania mainoshenkilöitä jos heillä ei ole tarkoituksena se että joku tuote saataisiin kaupaksi

päähuomio on kieltämättä suurissa kaupunkiseuduissa ja vilkasliikenteisissä pääväylissä eikä siinä mitään pahaa ole jos koko maatamme kehitetään tasapuolisesti

itseäni eivät vakuuta ennusteet siitä että tuulivoimalla voitaisiin ylläpitää tulevaa energiatarvettamme eikä liioin se että jokin muu uusiutuvan energian muoto voisi toimia myös häiriötilanteessa sellaisen energian tuotantomuotona jolla yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot voisivat myös toimia vakuuttavasti ja keskeytyksettä

sitä en tästä selonteosta valitettavasti löytänyt

arvoisa puhemies

pohjois suomen suuret investoinnit kuten täällä on muutamissa puheenvuoroissa kerrottu ovat minusta hyvä esimerkki siitä millaista toimintaa on tiedossa ja mihin painopiste on sijoittumassa tulevina vuosina

lataan odotuksia sille että tulevina vuosina suomessa kyettäisiin kehittelemään uusia innovatiivisia energiantuotantomuotoja maailman kilpailukentät huomioiden

toivon että tässä ei ryhdytä moralisoimaan vaan nimenomaan katsotaan asiaperusteisesti sitä ovatko lapset ja nuoret ne oikea kohde joihin meidän täytyy kohdentaa alkoholin mielikuvamainontaa

ruotsi naapurimaamme on reagoinut tähän samaan asiaan hyvissä ajoin ja siellä esimerkiksi rataverkosto on priimakunnossa ei kaipaa akuuttia huoltoa eikä muuta

arvoisa puhemies

valitettavaa on se että nimenomaan ydinvoimaan on liitetty keskustelu esimerkiksi syöpäriskistä viittauksella tutkimuksiin joiden todenperäisyyttä ja tieteellistä argumentointia ei ole voitu osoittaa

puhun siis sekä maantieväylistä rataverkostosta että myös meriväylistä puhumattakaan lentoliikenteestä joka hoitaa rahtikuljetuksia tänä päivänä enemmän kuin meistä moni osaa edes arvioida

ydinvoimalaonnettomuudesta aiheutuva terveysriski on syöpäriski joka on huomattavasti pienempi kuin polttoon perustuvasta energiantuotannosta aiheutuva syöpäriski

elikkä tulevaisuuden kasvupotentiaali löytyy pohjoisesta suomesta pohjoisilta alueilta yleisesti mutta myös maaseudulta tämä on hyvä meidän kaikkien muistaa

haluan teroittaa sitä että fossiilinen energiantuotanto aiheuttaa riskiä koko normaalin toimintansa ajan mutta ydinvoima suuronnettomuuden sattuessa

arvoisa puhemies

toivoisin että sitä vielä kaksi kertaa harkittaisiin niin paljon siitä on kansalaisilta palautetta tullut enkä usko että ministerikään on siitä jäänyt osattomaksi

edessämme on päätös joka sisältää kolme eri osiota

useamman kymmenen vuoden aikaiset tutkimustulokset osoittavat että posivan loppusijoitusratkaisu on tämän päivän tiedon valossa ainut ja paras ja oikea

vielä eräs asia joka on lakimuutosasteella ministeriössä koskee tätä liikennelupa asiaa tavallisille traktoreille

valtioneuvostolla on oltava kykyä tarvittaessa tehdä päätöksiä jotka ovat koko kansakunnan edun mukaisia ja rationaalisia ottaen huomioon jätteiden turvallisen loppusijoituksen

uudelle toimijalle suomessa ydinvoimamarkkinoilla on tilausta

liian suppeat sähkömarkkinat eivät anna puuttua siihen kansalaisten kannalta tärkeimpään eli sähkön hintaan

tällöin poistuisivat maaseudulla tämmöiset järkevät kuljetusoperaatiot joita voidaan hoitaa omatoimisesti mutta myös esimerkiksi kesämökkiläisten tarpeisiin

hallituksen esityksen sisältämä kokonaisratkaisu mukaan lukien luvat kahdelle toimijalle sekä posivalle yhdessä uusiutuvan energiapaketin kanssa on kokonaisuus jonka takana haluan seistä

toivon että tällä ratkaisulla pääsemme ylimenokauden yli niin että tulevina vuosina voimme osoittaa olevamme uusiutuvia luonnonvaroja paitsi hyödyntävä myös käyttävä ja kehittävä maa pohjoisista olosuhteista huolimatta

energiaratkaisuissakin on hyvä muistaa että vastusten ajatteleminen johtaa tappioon keinojen miettiminen vie menestykseen

arvoisa herra puhemies

koko keskustelun ajan minua henkilökohtaisesti on ainakin häirinnyt yksi asia ja se liittyy sanaan taantuma joka kaikkien taloustieteilijöiden mukaan tarkoittaa sitä että on kaksi peräkkäistä miinusmerkkistä kvartaalia emmekä vielä ole sellaisessa tilanteessa nähdäkseni

siitä huolimatta että oppositio väittää hallituksen seuranneen talouskehitystä tumput suorana hallitus toimii koko ajan ja jopa ennakoiden

mikäli suomessa ei ole työtä ja työtä tekevää kansaa ei valtiolla ole jaettavaa

jokaisella ostopäätöksellä siis vedätämme joko kotiin päin tai pois täältä

tulevan vuoden budjetti on rakennettu elvyttäväksi samoin sitä täydentävät valmistelussa olevat lisätalousarviot

pitkään todella alhaisella tasolla olleet minimipäivärahat korottuvat pienituloisiin painottuva tuloveronkevennys toteutuu ruuan arvonlisäverotus alenee ja myös kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus laajenee ja summat suurenevat

tuotannon kasvu on kotimaisen kysynnän varassa

kuitenkin vielä voimakkaampi vaikutus suomalaiseen työllisyyteen on kansalaisten ostovoimalla ja sen käyttämisellä

uusien elvyttävien toimien mietinnässä tulee olla myös heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten toimeentulon parantaminen

sen kautta koko kansantaloutta tuetaan pysymään toivotulla uralla

ennen muuta on oleellista että työllisyys saadaan turvattua

luotan siihen että vanhasen hallitus kohdentaa talouden seurannan osoittaman suunnan mukaisesti voimavaransa niin että työväkemme saa elantonsa itse hankkimastaan työstä mutta että niistäkin huolehditaan joilla elämä ei kulje ennalta laadittujen käsikirjoitusten mukaan

näen erittäin tärkeänä sen että emme keskustele kotimarkkinoista ja työllisyyden hoidosta niin että käsittelemme vain massoja vaan otamme huomioon myöskin alueelliset vaikutukset

tärkeää on huolehtia alueellisesta elvytyksestä

näen oleellisen tärkeänä sen että esimerkiksi pohjois suomen kaivos ja infrahankkeet otetaan elvytyspaketeissa huomioon niin että tulokset siellä työllisyytenä mitattuna ovat monta kertaa vaikuttavammat kuin täällä eteläisessä suomessa

kohdennamme toimenpiteemme siis niin että tarkastelemme pohjois ja itä suomea ja etelä suomea hiukan eri näkökulmasta

osittain jatkamme tuota äsken käytyä sosiaaliturva perusturvakeskustelua myöskin tämän opintotukilain yhteydessä josta hallituksen esityksestä en sen kummemmin mainitse

tosiasia on kuitenkin se että jos kaikkia ikäluokkia verrataan niin meillä kaikki tilastot näyttävät sen pohjois pohjanmaalla esimerkiksi että paikat suhteessa ikäluokkien kokoon niitä edeltäviin ja sen jälkeen tuleviin ikäluokkiin eivät täsmää

totean vaan että tällaiset tekniset päivämäärämuutokset eivät varmaan paranna niitten opiskelijoitten asemaa jotka todella tarvitsisivat lisää taloudellista tukea

lähtökohtaisesti olen itse sitä mieltä että kaikkien tukijärjestelmien tulisi kannustaa päätoimiseen opiskeluun ja rohkenen jopa olla sitä mieltä että kun tästä työssäkäynti kontra opiskelusta on niin paljon puhuttu niin ellei päätoiminen opiskelu häiriinny niin mielestäni työssäkäyntiä ei pitäisi keltään evätä

kun arvioita on tehty ikäluokkien perusteella plus niiden kriteerien perusteella mitä ministeri tuossa luetteli niin kuinka on arvioitu myöskin elinkeinoelämän tarpeet tämä tuli esille myöskin tuolla lapin edustajien puheenvuoroissa joista me olemme kansanedustajina saaneet jatkuvaa palautetta että tätä vaikuttavuutta elinkeinoelämään ja sen tarpeisiin ei ole missään arvioissa huomioitu

jos sellaisia henkilöitä on jotka kykenevät työskentelemään mutta silti suoriutumaan opinnoistaan säällisessä täydellisessä ajassa niin kuka voisi asettua tämän esteeksi

meillä on tällä hetkellä tilanne se että yhä kasvava joukko on suomessa niitä jotka elävät ilman minkäänlaisia tuloja

yksi näistä ovat esimerkiksi terveyshaitat joita syntyy liian tiiviin rakentamisen seurauksena

peräisinkin tässä keskustelussa ja erityisesti ministerin kannanotoissa myös tämmöistä kokonaistaloudellista tarkastelua josta me olemme saaneet tänä päivänä jo hyviä ja huonoja esimerkkejä

heillä ei ole veronalaisia työ tai pääomatuloja eikä myöskään mitään syyhyn perustuvaa sosiaalietuutta ja ainoat tulonlähteet saattavat olla yleinen asumistuki toimeentulotuki täydennettynä joissain tapauksissa lapsilisillä tai elatustuilla

tästä voimme vetää sen johtopäätöksen että tähän porukkaan saattaa kuulua myöskin opiskelevia nuoria opiskelijoita joiden tulotaso on todella heikko

seurauksena

tämän päivän keskustelu on ollut varsin mielenkiintoinen ja toivoisi että kaikki ne isät jotka tällä hetkellä hoitavat lapsiansa perheissänsä olisivat pystyneet seuraamaan tätä keskustelua ja lisäksi ne äidit joita nyt ilmiselvästi yritetään saada työelämään tällä tehtävällä kotihoidon tuen leikkausratkaisulla olisivat kuunnelleet ja pääsisivät näin ollen kärryille siitä mitä eri puolueet täällä eduskunnassa näistä perheiden hoitoasioista miettivät ja mitä ovat niistä mieltä

nimenomaan koulutukseen kannustamisen kannalta on ongelmallista että tarveharkintaisuuden lapsilisän maksamisen päätyttyä opiskelija voi jäädä kokonaan opintotuen ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

minusta aivan liian vähälle keskustelulle on jäänyt tänä päivänä se että lapsen edun ja kaikkien päätösten vaikutuksen lapseen pitäisi olla keskiössä

puhun jälleen niistä perheistä joilla on todella alhainen tulotaso mutta joilla on tuloja jotka vaikuttavat näihin äsken mainittuihin

pitäisi miettiä sitä mikä on se fokus mitä milläkin asialla tavoittelemme ja ennen kaikkea kun lapsi on niin vähän aikaa pieni miten parhaat mahdolliset fasiliteetit hänelle järjestämme koko perheen kannalta niin että perhe voisi tasapainoisesti elää ja tehdä töitänsä ja järjestää hoitopaikkansa

arvoisa puhemies

keskusta on esittänyt hallituksessa ollessaan ja ajanut myöskin näitä tavoitteita aina kun se on ollut mahdollista erityisesti opiskelevien perheitten osalta että siellä voitaisiin tehdä lisätukia opintotukiin

jokainen perhe tekee ratkaisunsa sillä perusteella mikä kullakin hetkellä tälle perheelle on parasta

haluan vielä kerran korostaa sitä että kun me yhteiskunnassa kaikki hyväksymme sen periaatteen että vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan niin kyllä he ihmettelevät tätä ratkaisua että nyt heiltä otetaan tämä vastuu ja tämä velvollisuus tämä itsemääräämisoikeus pois maan hallituksen taholta ja ryhdytään preparoimaan perheen ratkaisuja hallituksen voimin ja toimin

toiseksi olemme tukeneet sitä että vanhempien tulojen vaikutus eliminoitaisiin

sitten tämä tulorajojen poisto opiskelijoilta

elikkä tässä järjestyksessä keskusta on opiskelijoiden etuja ajanut ja tämä järjestys saattaisi olla myöskin se jossa ensisijaisena etuutena haluamme tukea sitä että opiskelevia lapsiperheitä tuettaisiin

arvoisa puhemies

vakinaisessa työsuhteessa olevat äidit palaavat muita nopeammin takaisin työelämään

kattavat ja joustavat sekä laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut jotka meillä nyt on suomessa takaavat parhaiten perheen ja työn vaihtelun arjessa sekä myös antavat perheille mahdollisuuden valita parhaan hoitomuodon omalle lapselleen

mitä puoliksi jakaminen maksaa

mitä se maksaa perheille ja mitä kunnalle ja mitä valtiolle

mitä tulee tähän leikkaukseen josta täällä on keskusteltu että onko tämä leikkaus vai ei niin selvä leikkaushan se on perheissä joissa ei kyetä käyttämään tätä toista puolikasta kotihoidon tukea

arvoisa puhemies

lahtelan puheenvuoron johdosta totean vain sen että keskustalle on ollut aina tärkeää se että meillä on kansalaisilla myöskin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tehdä valintoja eri palvelujen välillä

kukaan ei voi tätä yhtälöä kiistää

äitejä ei tarvitse erityisesti patistaa töihin kuten hallitus näyttää uskovan vaan suomessa äitien työhön osallistuminen on jo nyt eurooppalaisittain hyvin korkealla tasolla

toiseksi korostan sitä että kuntapäättäjät ovat nimenomaan se oikea taho joka tekee päätöksensä palvelusetelin arvottamisesta sen suuntaamisesta ja sen rajoittamisesta niihin palveluihin mitkä parhaaksi näkevät

on selvää että näin suuren vajeen paikkaamiseksi tarvitaan kaikkia sähköntuotantomuotoja uusiutuvien lisäksi myös ydinvoimaa

hoitovapaa tilapäisesti laskee pienten lasten äitien työssäkäyntiastetta mutta hoitovapaan jälkeen äidit jälleen palaavat työmarkkinoille kuten aiemmin jo tuossa mainitsin

edelleen korostan sitä että kuntapäättäjät tämän asian yhteydessä jos missä ovat avainasemassa tekemään ratkaisuja mihin näitä palveluja suunnataan mikäli niitä palveluita on tarjolla

tärkeintä olisi tällä hetkellä hallituksen miettiä sitä kun meillä on paljon kotona hoitotyötä tekeviä ihmisiä sekä isiä että äitejä että heidän eläketurvansa saataisiin suhteessa tähän rahaan mitä he saavat palkkioksi tai palkaksi ajan tasalle